mutta kyllä tässä myöskin sellainen asia on että niitä toimenpiteitä pitäisi tehdä jo nyt ja tässä suhteessa olen kyllä pettynyt

yksi asia joka tästä budjettiesityksestä puuttuu on se että uusille vesi ja jätevesihankkeille ei ole myönnetty rahoitusta

nyt me hukkaamme kyllä aikaa kun nämä kaikki asiat siirtyvät sinne tulevaan kevääseen

se on sinänsä ymmärrettävä linjaus koska kyse on useiksi vuosiksi eteenpäin olevista hankkeista jotka sitovat valtion rahoja pitkäksi aikaa

mutta tässä on kuitenkin se huomioitava että maaseudulta tulevana ymmärtää sen realiteetin että näitä hankkeita ei voida ilman valtion rahoitusta toteuttaa eli se on täysin välttämätön

arvoisa puhemies

tästä taloudesta ja työllisyydestä

edellisessä puheenvuorossa varsin ansiokkaasti käytiin läpi energian tulevia tarpeita ja sitä energiapalettia

on itsestäänselvää että jos hallitus ei olisi lähtenyt siitä että valtio ottaa tämän iskun vastaan me emme olisi pystyneet pitämään yllä palvelusektorin työllisyyttä ja myöskin koko työllisyyskehitys olisi ollut aivan toisenlainen

oma näkökulmani tähän kysymykseen on sellainen että koen että meidän tehtävämme on olla mahdollistaja

kuten täällä aikaisemmin sanoin debattipuheenvuorossa jos katsotaan bktn alenemaa ja katsotaan työllisyyden kehitystä niin on selvitty yllättävänkin hyvin

siitä mitä ministeri viimeksi sanoi

se mikä sitä kaikkein eniten lietsoo on se jos meidän ulkomaalaispolitiikassamme on sellaisia kohtia joita ei pidetä oikeudenmukaisina ja hyväksyttävinä ja jos me emme onnistu kotouttamaan ja kotiuttamaan niitä henkilöitä jotka täällä suomessa ovat luvan saaneet ja tänne asettuneet

siellä on nyt rahaa

aktiivitoimenpiteitä on kuitenkin suhteessa työttömien määrään enemmän kuin kuluneena vuonna mutta on yhtä aikaa rehellisesti myönnettävä että myöskin se väki on haasteisempaa koska sieltä ovat tietysti helpommin työllistyvät jo työllistyneet

ja että siellä voidaan oikeasti tehdä merkittävää tulosta niin minusta meidän pitäisi katsoa sinne tanskan malliin kyllä missä näistä ihmisistä pidetään oikeasti huolta ja heille rakennetaan niitä polkuja työelämään mutta se myöskin edellyttää sitä että se sitoutuminen on siellä paikallaan

en malta olla jatkamatta siitä mihin edellinen puhuja päätti

tämä lakiesitys ja erityisesti valiokunnan tekemien muutosten jälki on täällä saanut jakamattoman suosion lukuun ottamatta ed

zyskowicz on täällä jo moneen kertaan peräänkuuluttanut että me todella panostamme niiden ihmisten kotoutumiseen jotka tänne suomeen ovat oleskeluluvan saaneet ja ovat tänne pysyvästi jäämässä ja heidän osaltaan kielikoulutukseen työllistymiseen muuhun koulutukseen kaikkiin sellaisiin toimiin jotka auttavat oikeata integroitumista on ihan välttämätöntä

jos niitä työpaikkoja ei olisi menetetty meillä ei olisi myöskään tätä talouskriisiä koska jokainen menetetty teollinen työpaikka vie aina useamman työpaikan myös palvelusektorilta mukanaan ja pidemmässä juoksussa se vie myös julkiselta sektorilta kun verotulot eivät riitä niiden työpaikkojen saamiseen

rajamäkeä ja hän käytti perusteluna sitä että tämä hänen esittämänsä ratkaisu jossa ei olisi tätä vuokrausmahdollisuutta olisi nuoren tuottajan kannalta parempi

nyt on ollut hyvä asia se että kuntaliitto on kiinnostunut siitä mahdollisuudesta että kuntien vastuuta lisätään kaikkein vaikeimmin työllistettävien keskuudessa ja kunnat ovat siihen valmiita panostamaan

jos me nyt sanoisimme tälle hankkeelle ei niin se olisi kyllä todella kova viesti meidän raskaalle teollisuudellemme että suomeen ei kannata investoida ja tällaista viestiä ainakaan itse en halua olla antamassa

mutta tämä voi olla se keino koska siellä sitten ollaan lähellä sitä pintaa koska monet heistä ovat myöskin sosiaalihuollon asiakkaita että pystytään oikeasti paneutumaan myöskin sillä tavalla kuin muun muassa omassa kotikunnassani on jo aikoja tehty että katsotaan aivan aidosti se mikä on ihmisen työllistymisen esteenä ja siinä ne ongelmat pyritään henkilötasolla ratkaisemaan

valpas asia on nyt niin että me emme vielä kumpikaan tiedä kumpi tässä on oikeassa

näen itse sen niin että tämän rakennekehityksen kannalta on tietysti välttämätöntä että näitä sukupolvenvaihdoksia tapahtuu

minä luulen että jos tämä työnteko oikeuden pidentäminen kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen johtaa siihen että tänne tulee joko vähemmän niitä turvapaikanhakijoita joilla ei ole niitä papereita tai vähemmän niitä henkilöitä jotka hävittävät ne paperit matkalla niin tämä on aivan oikeaan onnistunut koska niitä ihmisiä ei ole monta jotka työllistyvät sen kolmen ja kuuden kuukauden välillä

uskon että se on sellainen toimiala ja sen sisällä on monia sellaisia suomalaisia yrityksiä on isoja kasvumahdollisuuksia isoja potentiaaleja myös maailmalla

mutta sitä ei parane unohtaa että loppuviimeksi kysehän on siitä kuinka hyvin me kansainvälisessä kilpailuissa pärjäämme ja tällä hetkellä taistellaan joka ikisessä työvaiheessa yrityksissä ja teollisuudessa siitä tehdäänkö se työ täällä vai kannattaako se tehdä jossain muualla

ymmärrän jossain määrin myös sen ajatuksen että kannattaa olla kotimarkkinoita jotta he pääsevät alkuun

mutta jos on toisinpäin eli jos se ei vaikuta siihen määrään hakijoita joka sieltä tulee eikä siihen kuinka hyvin heillä on papereita niin silloin tähän asiaan pitää vielä palata

toki suomen kotimarkkinat ovat sen verran pienet että harvoin ne kovin pitkälle kantavat mutta joissakin tapauksissa kyllä kuten aikoinaan matkapuhelinliiketoiminnassa

nyt on kyllä pakko todeta että ed

tätä harkintavaltaa nimenomaan sinne hallintovaliokunnan suuntaan työelämä ja tasa arvovaliokunta halusi antaa koska hallintovaliokunnalle nimenomaan kuuluu näiden lupa asioiden käsittely

mutta hieman ihmettelen sitä että tämä tuulivoima josta täällä moni puhuja on jo todistanut että sitä on maailmalla huomattavasti enemmän kuin meillä olisi nyt sellainen ala että jos me siihen nyt voimakkaasti lähdemme niin meillä olisi siinä kilpailuvaltti myydä maailmalle meidän osaamistamme

eli nämä ovat tavallaan ne keskeiset metodit siihen minkä takia tämä pitää näin juuri tehdä kuin tässä on esitetty

meidän täytyy katsoa se mikä on se suomalaisen työllistymisen hinta ja työn teettämisen hinta ja sen pitää olla kilpailukykyinen jotta me voimme pitää työllisyyttä yllä maksaa hyvinvointia ja panostaa myöskin niihin ihmisiin jotka tarvitsevat apua

alatalo kertoi ja myöskin suomalainen vasemmisto oli sitä mieltä että rajoitetaan jopa yrittäjän työaikaa mikä on täysin vastoin meidän perustuslaillisia oikeuksiakin ja sillä tavalla hyvin käsittämätön lopputulema

tietenkin se on myöskin terveen järjen mukainen koska niin kuin täällä on puhuttu on aivan selvä että on muun muassa tunnepitoisia syitä siihen minkä takia ei haluta myydä vaikka oltaisiinkin luopumassa toiminnasta ja on ihan käytännöllisiä taloudellisia syitä että välttämättä ei ole myöskään resursseja ostaa jolloin nämä molemmat puolet yhdistyvät tässä hyvässä esityksessä

itse asiassa sitä on täysin mahdoton myöskään valvoa ellei sitten ajatella että sitä valvotaan sillä tavalla että työsuojelutarkastaja muuttaa asumaan kuljetusyrittäjän kanssa

toivon ja uskon nyt niin koska parlamentin koostumus on se mikä oli vaalien tuloksena että tämä kuljetusyrittäjien direktiivisasia saadaan käsiteltyä järkevästi eduskunnan tahdon mukaisesti uudelleen

jatkossa tuulivoimaa varmaan on jonkun verran enemmän mutta se on pakko mitoittaa meidän kapasiteettimme mukaan ja tarkoitan nyt tässä nimenomaan taloudellista realiteettia

pidän sitä erittäin hyvänä että kotimaisuutta vahvistetaan ja kivihiilen käyttöä saadaan vähennettyä

lahtelaa siitä että voinen varmaan käyttää häntä sitten suosittelijana jos tässä seuraavien vaalien jälkeen on sellainen tilanne että tässä täytyy hakeutua te toimistoon tekemään näitä päätöksiä

uusiutuvan energian puolelta täytyy vielä todeta että niin hyviä kuin nämä biopohjaiset uusiutuvat energiamuodot ovatkin ja tuovat työtä suomalaiselle maaseudulle missä sitä työtä kipeästi kaivataan on kuitenkin todettava että uusiutuvista energiamuodoista ainoastaan vesivoima on itse itsellään kannattavaa tällä hetkellä

minäkin palaan ed

mutta kuten täällä aikaisemmin kävi ilmi ja kuten on valiokunnan mietinnössä osuvasti sanottu voidaan pyytää paikallisen yrittäjäjärjestön lausunto jos on epäselvyyttä

jos ei olisi velkaantunut niin tässä maassa olisi huomattavasti enemmän köyhiä kuin meillä on tällä hetkellä ja me emme olisi voineet ottaa tätä uutta velkaa jos valtiontaloutta ei olisi pitkään hoidettu hyvin

ihmettelen myös sitä keskustelua että vaikka tästä tuulivoimasta puhutaan ja ainakin nykytekniikalla se tarvitsee rinnalleen säätövoimaa siitä huolimatta samaan aikaan vastustetaan myös uusia vesivoimahankkeita

mutta siihen varsinaiseen asiaan mitä ed

haluaisin kuitenkin tässä yhteydessä kiittää ministereitä ministeri rehulaa siitä että tässä työmarkkinatuen tarveharkinnassa teitte aivan oikean ratkaisun siinä että nostettiin tulorajoja ja sillä poistettiin osaltaan köyhyyttä ja ministeri risikkoa siitä että olette ollut vahvasti myötävaikuttamassa siihen että omaishoitajien hoitovapaa asia on mennyt eteenpäin

totta kai on mahdollista yksittäisissä tilanteissa ovatko ne kymmeniä ovatko ne satoja totta kai on niin että jotkut tukityöpaikat eivät toteudu jotka ovat tähän asti olleet mutta mistään isosta ongelmasta näiden muutosten ja tämän valiokuntakäsittelyn jälkeen ei ole enää kyse

viime aikoina ainakin kollaja hanke on mennyt eteenpäin ja henkilökohtaisesti pidän kyllä tärkeänä sitä että näitäkin hankkeita voidaan katsoa ihan järkiperusteisesti ilman että siitä nousee valtava tunnekuohu koska osana suomalaista energiapalettia tarvitaan myös vesivoimaa

toivoa sopii että omaishoidon tuen tasainen jakauma koko maahan taataan sitten jatkossa

arvoisa puheenjohtaja

minusta tämä on hyvä esitys ja muuttanee oikeustilaa tältä osalta juuri sellaisessa tapauksessa jonka ministeri täällä kertoi mistä tämä asia on lähtenytkin

jos sitten ajatellaan tilannetta markkinoilla ylipäätään niin kyllä siellä paljon sellaisia yksityisiä yrityksiä on joilla työllisyystilanne on huomattavasti epävarmemmalla pohjalla kuin sillä joka on tehnyt vuoden palvelusopimuksen julkisen sektorin kanssa

kyllä sellaisia on joiden on hyvin vaikea ennustaa että työtehtäviä on vaikka kuukauden kahden tai kolmen kuukauden päästä ja siitä huolimatta siellä ollaan toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella

mutta arvoisa puhemies haluaisin tuoda tässä kyllä esille myöskin sen mitä suomen yrittäjät ovat sanoneet että olisi ollut hyvä että tässä olisi myöskin otettu huomioon tämä vakiintumaton kysyntätilanne ja taloudellisesti epävarma tilanne määräaikaisuuden perusteena

jos nyt vielä vähän käydään läpi tätä yrittäjäjärjestön kannan kysymistä niin eihän kyse siitä ole että se on se ratkaiseva asia sen päätöksenteon kannalta vaan kysymys on vaan siitä että se voi olla yksi peruste jolla voi päätöksen perustella silloin jos on epävarma

jos on niin että yrittäjäjärjestö sanoo että ei ole elinkeinotoimintaa ei kilpaile meidän kanssamme silloinhan on kaikkein helpoin sanoa että ilman muuta tämä näitä palkkatukisäännöksiä voi noudattaa

eli nyt erityisesti kun meillä oli tämä voimakas taantuma josta onneksi olemme päässeet ylitse niin tuli sellaisia tilanteita että kysyntätilanne muuttui aivan totaalisesti ja sellaisessa tilanteessa kun sitten lähdettiin uuteen nousuun niin oli vielä hyvin epävarmaa mitä tapahtuu ja yrityksille olisi ollut paljon helpompi määräaikaisesti palkata työvoimaa koska nyt käytännössä on sitten tehty joko alihankintaa tai otettu vuokratyötä

se on lisämahdollisuus tänne te toimiston asioita hoitavalle virkailijalle ja kyllä minä oikeasti ihmettelen onko teillä niin heikko käsitys meidän te toimiston virkailijoista että he eivät pysty tietämään kilpaileeko työttömien ruokala jonkun paikallisen lounasyrittäjän kanssa vai ei

eli tämä itse asiassa saattaisi parantaa niin yrityksen kuin työntekijänkin näkökulmaa että mahdollistettaisiin taloudellisesti epävarmassa tilanteessa ainakin silloin kun ollaan poikkeuksellisessa taantumatilanteessa tämä joustavampi mahdollisuus käyttää näitä määräaikaisia

mustajärven kuvaaman tilanteen pohjalta tarkennan hieman edellistä puheenvuoroani

on aivan totta että yrittäjä joka on riippuvainen yhdestä asiakkaasta on lähtökohtaisesti heikommassa asemassa kuin se joka on riippuvainen monesta vaikka joutuukin sen markkinoilta hakemaan erikseen

mutta kaikkein huonoimmassa asemassa on sellainen yrittäjä joka hakee sen lyhytaikaisilta markkinoilta mutta on siitä huolimatta riippuvainen yhdestä kahdesta tai kolmesta asiakkaasta

tämähän on se normaali tilanne esimerkiksi teknologiateollisuuden alihankintayrityksillä että heillä on vain muutama asiakas ja jopa niin että yksi tai kaksi ovat täysin hallitsevia ja siellä sykli on kyllä paljon lyhyempi kuin vuosi

sen tyyppistä tilannetta tarkoitin

mutta uskon että kaikkineen tämä järjestely mikä tässä nyt esitetään on kuitenkin eteenpäinmenoa siihen akuuttiin ongelmaan joka tässä yksittäisessä tapauksessa on ilmennyt ja siitä seuranneessa tulkinnassa

on tietysti erittäin tärkeää se että kaikki pienetkin epäilykset siitä että korruptio kuuluisi suomalaiseen poliittiseen järjestelmään voidaan poistaa ja sen tähden on tietysti tärkeätä että lainsäädäntöä myöskin uudistetaan

sen lisäksi toki tarvitaan lainsäädäntöön tiettyjä rajoja mutta itse pitää älytä missä kohtaa on riippuvaisuussuhteessa ja missä ei

arvoisa puhemies

taloustilanne on vaikea ja globaaleihin trendeihin meidän on vaikea vaikuttaa mutta hallitus on tehnyt merkittävän linjavalinnan ja voi sanoa myöskin linjanmuutoksen siinä että työvoiman tarjonnan lisääminen on otettu ihan keskeiseksi politiikan ohjenuoraksi

kysehän on yksinkertaisesti siitä että vaikka me olemme täällä taantumassa niin esimerkiksi baltian maissa tämä taantuma on vielä huomattavasti voimakkaampi kuin meillä ja se on yksinkertaisesti johtanut siihen tilanteeseen että sielläpäin ei ole käytännössä ollut muuta mahdollisuutta kuin yrittää tulla tänne suomen markkinoille

on tietysti niin että jokaisella kansanedustajalla on joitakin taustaryhmiä koska muuten yleensä ei tule kansanedustajaksi jos ei ole jossakin ryhmässä jo etukäteen suosittu joissakin järjestöissä joissakin sellaisissa jotka haluavat joitakin asioita ajaa

kun tätä perussuomalaiset aiemmin täällä epäilivät niin kehottaisin että tutustuisitte esimerkiksi saksaan ja ruotsiin mitä siellä on tapahtunut koska juuri tämä on ollut se resepti jolla siellä on menestytty

sen seurauksena on saatu myöskin sekoitettua näitä suomen markkinoita jotka jo kotimaisesta taantumasta ja viennin vähenemisestä johtuen ovat olleet muutenkin vaikeuksissa

tässä vaiheessa keskustelua lähinnä muutamia huomioita valtiontalouden tilasta ja tulevaisuuden haasteista

mutta jos taustat ovat vaikka yrittäjäjärjestössä kuten minulla itselläni on niin ei se tarkoita sitä että olen joka asiassa samaa mieltä kuin yrittäjäjärjestö ei todellakaan vaan aivan itsenäisesti harkitsen kyllä sen missä asiassa olen heidän kanssaan samaa mieltä ja missä asiassa en

eli tämän tyyppinen reagointi on minun mielestäni ihan välttämätöntä että taataan suomalaisten kuljetusyrittäjien tulevaisuus ja pidetään huolta siitä että meillä jatkossakin säilyy tämmöinen pienyritysvaltainen kuljetusyrittäjäsektori joka monessa suhteessa on meidän taloutemme vahva osa koska se on kuitenkin hyvin joustava

esimerkiksi pirkanmaalla tämä on ollut iso ongelma

eli en ole tässä asiassa ekspertti tämän rajan määrittämisessä mutta koen niin että kyllä kansanedustaja itse ymmärtää pitkälti sen ja hänen pitää ymmärtää missä se raja menee

samaan aikaan henkilökunta on ely keskuksissa te osastolla vähentynyt ja kaiken lisäksi niitä on vielä alueellisesti keskitetty tampereelle mikä on heikentänyt paikallistuntemusta ja siellä on todella ollut isoja haasteita

on hyvä että tuli selväksi että kirkko on keskellä kylää ja vielä harkitaan mihin suuntaan mennään mutta toivottavasti en ymmärtänyt siinä kohtaa ed

mutta koska tällainen riski on olemassa että kaikki eivät sitä välttämättä ymmärrä niin sen takia nämä säännökset tarvitaan

toki kuten valtiovarainministeri täällä aiemmin sanoi kyse on näiden vuosien osalta jotka eivät tätä hallituskautta koske lähinnä teknisestä seikasta

jos näin ei tehtäisi niin valtio ei voisi vastata sitoumuksistaan jotka se on antanut palkkojen eikä muidenkaan etuuksien suhteen joten lyhyellä tähtäimellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tämä velkaantuminen

se on aivan avainasia

silloin se tapahtuu kaikkein tehokkaimmin kun saadaan niiden toimintaa jotka välittävät ihmissalakuljetusta ja tekevät sitä omana liiketoimintanaan jo alkuvaiheessa ehkäistyä

eli nyt toivo on siinä että ne pienet orastavat nousun merkit jotka teollisuudessa ovat nähtävissä toteutuvat ja sitä kautta saamme tuntuvasti velanottoa vähennettyä tulevina vuosina ja pääsemme sitten myöskin ylijäämäisiin vuosiin muutaman vuoden kuluessa

tämä tarkoittaa sitä että tämä taloudellinen yhtälö on todella vaikea ja on ihan väistämätöntä se että keskustelu näiden työurien pidentämisestä ei voi loppua siihen missä se tällä hetkellä on vaan sen täytyy jatkua ensinnäkin siltä osalta mikä liittyy sinne työurien alkupäähän ja mistä on puhuttu pääsykoejärjestelmiä uudistamalla ja valmistuvien ylioppilaitten sijoittumista nopeuttamalla voimme säästää sieltä sen yhden vuoden mutta myöskin siellä yläpäässä on tehtävä niitä ratkaisuja jotka rohkaisevat pidempään työuraan

erittäin hyvä asia että tässä on otettu järki käteen ja palautettu toimiva rangaistusjärjestelmä

kaikkein tärkein on kuitenkin se että työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden keski ikää on saatava nousemaan tuntuvasti ja sitä määrää joka sinne jää mielenterveydellisistä syistä on saatava alenemaan

tässä ehkä olennaista on nyt se että meidän on löydettävä tällainen lähimmäisen vastuun ajattelu aivan uudella tavalla myöskin meidän yhteiskunnassamme

eli meillä jokaisella on vastuu niistä henkilöistä jotka ovat meidän läheisyydessämme ja kun näemme että tässä lähipiirissä olevilla henkilöillä on vaikeuksia niihin asioihin on puututtava koska silloin me autamme parhaiten sekä sitä ystävää että autamme myöskin yhteiskuntaa

se auttaa tähän akuuttiin ongelmaan ja helpottaa myöskin sitä että näitten nuorten joukosta niin monet eivät ajautuisi sinne vaikeasti työllistettävien joukkoon ja sitä kautta sitten siihen putkeen jonka päässä on vain ja ainoastaan tämä työkyvyttömyyseläke

olen tyytyväinen siihen mitä ahtelan työryhmästä tuli tänne työhyvinvoinnin parantamiseen ja työterveydenhuollon kehittämiseen

ne asiat tulee viedä eteenpäin mutta sen lisäksi tarvitaan myöskin eläkepuolelle lisää sellaisia toimia jotka antavat sekä porkkanoita että jossain määrin myöskin keppiä sen eteen että työurat tulevat pitenemään

arvoisa puhemies

haluaisin kysyä muutamia asioita

toisena kun nyt hallintoa keskitetään mikä on viisasta näissä maahanmuuttoasioissa toivottavasti se ei kuitenkaan johda siihen että kaikkia nykyisiä lupavirastoja muun muassa viittaan tampereen virastoon tullaan myöskin keskittämään näihin pääkaupunkiseudun toimielimiin